toteatte että jos on vähemmistöomistus silloin hallituksen vaatimuksia ei toteuteta ehdoitta vaan jokainen yhtiön hallitus ottaa toivomuksen huomioon ei siis välttämättä toteuta

miksi olette luopumassa tästä vallasta niin keskeisessä huoltovarmuusyhtiössä kuin neste oyjssä

sitten totean että tämmöistä lainsäädäntöä johon viittaatte ei tullut minun aikanani tänne eduskuntaan

kun kuuntelin tätä keskustelua erityisesti hallituspuolueitten ryhmäpuheenvuoroja ja sitten osittain nyt myöskin ministereitten vastauksia tämän keskustelun jälkeen niin kyllä huoli tulevaisuudesta entisestään suomen suunnasta lisääntyi

ulkoministeri soini olen täsmälleen samaa mieltä kanssanne siitä että suomessa pitää saada keskustella asioista

on tietenkin ehkä hieman eri asia onko keskustelu kansalaiskeskustelua vai osallistuuko siihen ulkoministeri varapääministeri eu ministeri soini ja millä tavalla hän asioista lausuu

teidän suhtautumisenne teidän ajattelunne on merkittävää suhteessa siihen miten toimitte näissä tärkeissä tehtävissä

sen sijaan kuulimme täällä aika ala arvoista arviointia siitä mitä oppositiopuolueet ja erityisesti sdp välikysymyksen tekijänä nyt sitten esittää tässä

äsken en saanut mielestäni selkeää vastausta siihen ajatteko eu eroa suomen osalta vai ette

arvoisa pääministeri nyt jos olen ymmärtänyt kolmen hallituspuolueen puheenjohtajien kantoja oikein niin te piditte arvoisa pääministeri ministeri soinin britannian matkaa aivan oikeutettuna ja fiksuna ja hyvänä asiana suomen kannalta

emme me tarvitse mitään yritysjohtajuutta täällä eduskunnassa tai hallituksessa tämä on demokraattinen yhteiskunta jossa erilaisilla tahoilla erilaisista arvopohjista lähtevillä puolueilla on erilaiset näkemykset siitä mihin yhteiskuntaa kehitetään ja me olemme syvästi huolissamme siitä suunnasta mihin hallitus on sitä viemässä nyt erittäin kokoomuslaisella politiikalla niin kuin valtiovarainministeri stubb on tässä useampaankin otteeseen korostanut matkan varrella

käytetään sitä tuloelementtiä josta oecd ja tämä talouden arviointineuvosto ovat esittäneet samanlaisia suuntaviivoja että kannattaa käyttää tulopuolen elementtejä mukana

se on oikeudenmukaisempi eläkeläisten näkökulmasta työttömien näkökulmasta lapsiperheitten näkökulmasta ja se ei leikkaa tulevaisuudesta eli koulutuksesta

olisin toivonut tässä keskustelussa osoituksia siitä että te olette vaalikeskusteluissa hakeneet valtakirjaa tällaiselle politiikalle

kummeksuttaa ulkoministerin käytös ministeriaitiossa tässä tilanteessa

jos edustaja zyskowicz ja te muut jotka hallituksesta arvioitte nyt sdpn vaihtoehtobudjettia tutustutte todellakin siihen paperiin käytte läpi sen niin tulette havaitsemaan sen että siellä on nämä epämiellyttävät leikkaukset eläkeläisille vanhuksille ja työttömille poistettu siellä on koulutusleikkaukset poistettu

arvon pääministeri ennen vaaleja vaalikeskusteluissa te toistitte useampaan otteeseen että yhteiskuntasopimus ratkaisee meidän yhteiskuntamme isot ongelmat

olitte aika selvästi sitä mieltä että heikompituloisiin heikommassa asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvia leikkauksia suomalaisessa yhteiskunnassa ei tehdä jos tulette valituksi pääministeriksi

haluan todeta sen että kun sanotte että säästöpäätökset on nyt tehty kyllä varmaan näin on mutta ne tulevat tavallisen ihmisen näkökulmasta joka vuosi eteen koska ne päätökset vaikuttavat vuosi vuodelta jo tästä eteenpäin

nyt te olette tehnyt metsähallituksen osalta ja nyt te olette tekemässä väyläverkon osalta ratkaisun jossa käyttäjä maksaa aiheuttaja maksaa

hallitus on tarttunut tärkeään asiaan asiaan joka oli ja on sdpn tavoitteissa tälle vaalikaudelle

nämä normien purkutalkoot byrokratian purkutalkoot täytyy tehdä hyvällä harkinnalla ja niitten vaikutusarviot on tehtävä etukäteen oikealla tavalla

elikkä hallitus kaavailee tämmöistä puitelakia jossa puututaan esimerkiksi kirjastopalveluihin nuorisopalveluihin ja liikuntapalveluihin sillä tavalla että sitä päätösvaltaa siirretään kuntatasolle ilman mitään velvoittavia normeja

me pelkäämme olemme huolissamme siitä että tämä tarkoittaa sitä että joissakin kunnissa yhdessä tai useammassa kunnassa tulee tilanne jossa kirjastopalvelut eivät olekaan kaikkien kansalaisten saatavilla tai nuorisopalveluita ei toteuteta sillä tavalla että ne ovat kaikkien saavutettavissa tai että liikuntapalveluissa yksityinen palvelu korvaa täysin julkisen palvelun

tähän on paineita kunnissa tietenkin sen takia että kuntien taloustilanne on tällä hetkellä vaikea ja tästä näkökulmasta toivon että hallitus vielä uudelleen miettisi näitä normitalkoita ja käyttäisi tässä sitä vaikuttavuusarviota etukäteen ettei yhteiskunta jakautuisi kahtia

ei sdp sinällään vastusta omaisuuden myyntiä silloin kun se tapahtuu järkevään tarpeeseen tai se uudistaa omistusta tuottaa uusia asioita

arvoisa puhemies

tavallinen kansalainen on kiinnostunut siitä miten näitä palveluita oikeasti saa tuolta läheltä tai miten laadukkaasti

sdp tarkoittaa parlamentaarisen valmistelun jatkamisella sitä että näissä asioissa yritetään löytää yhdessä tästä eteenpäinkin yhteistyössä maaliin niin kuin tehtiin viime vaalikaudella ja haetaan järkeviä ratkaisuja

erityisesti me olemme esittäneet sitä että rahoitukseen joka on erittäin iso kokonaisuus keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja matti vanhanen on todennut että historian suurin verouudistus on tapahtumassa me haluamme tulla vaikuttamaan mukaan

kiinteistöt kiinteistömassat niitten siirtorahoitus henkilöstön asema ovat asioita joissa on järkevää varmastikin kaikkien kannalta että kyetään vaalikausia ylittäviin ratkaisuihin sillä tavalla että niitä voidaan sitten puolustaa yhdessä tästä eteenkinpäin

olisi voinut valita autoveron pienemmän vähentämisen tai olisi voinut valita rikkaitten eläkeläisten perintöveron pienentämisen vähemmällä summalla ja korjata nämä asiat oikealle tolalle

tässä on viimeisten vuosien aikana yrityksiä tuettu merkittävästi kela maksujen poistamisella tämän yhteisöveron vähennyksellä siis miljardiluokan leikkauksia tehty

investoinnit ovat historiallisen alhaalla työttömyys jatkaa järjettömän korkealla tasolla ja uusien yritysten perustaminen on erityisesti hiipunut historiallisen alhaiselle tasolle

te olette tehneet epäoikeudenmukaisen kovan arvovalinnan joka näkyy eläkeläisten arjessa

on olemassa vaihtoehto tälle politiikan linjalle

sitä on esittetty muun muassa taloustieteilijä stiglitz mukaan luettuna ja sdpn vaihtoehdot tulevat täällä marraskuun vaihtoehtobudjetissa esille

köyhän asialla ei tunnu tämä hallitus olevan

se tarkoittaa sitä että pitää satsata voimavaroja tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja innovaatioihin yliopistojen koulutukseen ja osaamiseen

olen useaan otteeseen joutunut käyttämään täällä puheenvuoron siitä että hallitus jakaa suomalaista yhteiskuntaa kahtia on sitten kysymys eläkeläisistä työttömistä lapsiperheistä taikka lasten tulevaisuudesta varhaiskasvatuksen tai peruskoulutuksen näkökulmasta

pääministeri sipilä teidän hallituksenne jakaa kansaa kahtia näillä epäoikeudenmukaisilla leikkauksilla

haluaisin todeta sen että tämä liikennepoliittinen linjaus hallitukselta tarkoittaa kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta kielteisyyttä ja maakuntien ja kaupunkien vetovoimalle ongelmia

haluaisin myöskin viitata tuohon edustaja arhinmäen puheenvuoroon ja kysyä sitä onko tehty vaikutusarviota kuinka paljon nämä valtiontalouteen tulevat säästöt leikkaukset vaikuttavat aluetalouteen tai kuntien talouteen noilla alueilla

sitten haluaisin todeta että olen saanut aika paljon yhteydenottoja lasten vanhemmilta ja isovanhemmilta jotka ovat olleet huolissaan peloissaan siitä miten lasten tulevaisuus näitten leikkausten myötä määräytyy

mistä tämä reilu prosentin kasvu näihin vaikutuksiin tuli vuorokaudessa kun ei näytä mitään taustamuistiota kuitenkaan olevan siihen suuntaan

yksi keskeinen asia siellä on se että ne ihmiset pelkäävät että tasa arvoinen mahdollisuus lähteä yhteiskunnassa liikkeelle näitten leikkauksien kautta vähenee heikkenee

arvoisa puhemies

edustaja turuselle totean että minun mielestäni kaikki sellainen toiminta jolla saadaan nyt ihmisiä työpaikkoihin ja saadaan ihmisiä siirtymään saadaan kohtaanto ongelma ratkaistua on harkinnan arvoisia keinoja

niin kuin tässä salissa usein olen todennut meidän ulkopuoliset tekijät ovat merkittävä syy siihen minkä takia suomi on tässä tilanteessa kuin on talouden suhteen

sitten totean että rakenneuudistukseen liittyen on tullut muutamia kysymyksiä nyt tässä keskustelun kuluessa

haluan sanoa että sote uudistus on yhdessä parlamentaarisesti ratkaistu viety eteenpäin

tällä hetkellä on valmistelussa eri ministeriöissä ja myöskin valtiovarainministeriössä asioita joilla toivotaan vielä tämän hallituskauden aikana kyettävän vaikuttamaan tämän talouden kehitykseen sen suunnan kääntämiseen ja toivon että niitä voidaan ensi vuoden puolella tuoda tänne esille

minä olen täysin vakuuttunut että nyt ne päätökset mitkä tehtiin budjettiriihen yhteydessä tulevat sekä opetus ja kulttuuriministeriön pääluokan osalta että stmn pääluokan osalta toteutumaan sillä tavalla että tehtävät ja velvoitteet tulevat vähentymään

kolmanneksi totean että metropolihallinto on ihan keskiössä nyt monien ulkopuolisten arvioitten suhteen rakennepaketin osana ja se on nyt toteutettu myöskin budjettiriihen yhteydessä

meillä on tällä hetkellä isoimmista asioista oikeastaan työuraan ja työn tarjontaan liittyvä osio auki ja se liittyy nyt oikeastaan siihen mitä tuolla työmarkkinapöydissä tapahtuu

arvoisa puhemies

myös minä osaltani haluan kiittää siitä että nämä peruslinjaukset suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan osalta tässä selonteossa on rakennettu perinteiseen malliin

käytännössä tässä maailmantilanteessa on niin paljon muuttuvia tekijöitä ja epävarmuustekijöitä jotka johtavat siihen että ennustaminen on todella vaikeata

haluaisin nyt tässä yhteydessä kysyä ulkoministeri soinilta miten hallitus tämän selonteon pohjalta on ajatellut ja ulkoministeriö tätä sääntöpohjaista toimintaa laajemmin vahvistaa

tämä valtiovarainministeriön ennuste on tehty parhaan mahdollisen virkavalmistelun pohjalta sillä tavalla että siellä on otettu kaikki mahdolliset tekijät huomioon mitkä asiantunteva ja osaava virkamieskunta kykenee ottamaan esille

arvoisa puhemies

tässä suhteessa tuskin löytyy semmoista viisautta mistään maailmasta että pystyy tässä tilanteessa ennustamaan tulevaisuutta tarkemmin

kun nyt turkin varaan lasketaan merkittävästi tämän pakolaissiirtojen hallinnan suhteen niin onko noissa keskusteluissa jotka turkin kanssa on käyty otettu huomioon muut kuin tämä länsiraja tärkeänä elementtinä

meillä on tarkka tieto siitä millä tavalla eri eurooppalaisilla pankeilla on riskejä suhteessa venäjän tilanteeseen

pakolaisvirrat ovat osoittautuneet kääntyvän nopeasti näitten tilanteitten muutosten myötä ja minua huolestuttaa se jos pakolaisvirrat turkista jos länsiraja pelkästään on tarkastelun kohteena kääntyvät muualle

meillä on paljon semmoisia toimenpiteitä jotka tähtäävät pk sektorin näkymättömän työn avaamiseen sillä tavalla että sitä kautta syntyisi työpaikkoja

minä otan esimerkkinä tuolta oulusta minä olen käyttänyt sitä kerran jo täällä ennenkin tämän broadcomin ja microsoftin jälkeisen tilanteen

meillä on tällä hetkellä työryhmä nopeasti pohtimassa työnvälitykseen uusia avauksia jotta saadaan sitä kohtaanto ongelmaa ratkaistua ja sitä kautta päästään käsiksi siihen että ihmiset jotka tällä hetkellä eivät löydä sitä työtä pääsevät työpaikkoihin kiinni

täällä on aiemmin erilaisissa asiayhteyksissä jouduttu kuulemaan sitä että tämä hallitus on naisvihamielinen hallitus muun muassa edustaja kontula on näin todennut

arvoisa puhemies

yritetään peittää se että tehdään todellisia leikkauksia lasten tulevaisuudesta tehdään todellisia leikkauksia yliopistoista innovaatioista tutkimuksesta tuotekehityksestä

työelämään osallistuvien naisten asema tulee merkittävästi vaikeutumaan tämän niin sanotun uudistuksen eli leikkauksen tai maksujen korotusten kautta

tämä hallitus leikkaa juuri väärästä päästä ja aivan niin kuin täällä on todettu synnyttää tilanteen jossa osaamistaso lähtee laskemaan ja täällä tehdään kohta bulkkituotantoa

se liittyy myöskin koulutukseen ja opetukseen osaamisen kehittämiseen

mielenkiintoista on se että päähallituspuolue keskustasta joka erityisen painavasti esiintyy perhepuolueena ei ole täällä salissa yhtään edustajaa keskustelemassa päähallituspuolueen puolesta tästä niin sanotusta uudistuksesta

toivon vain että ministeri grahn laasonen miettii tätä asiaa vielä uudelleen että naisten tasa arvo työelämässä edellyttää sitä että on tasa arvoiset mahdollisuudet lastenhoitoon

arvoisa puhemies

tämä pankkiunioni ja siihen liittyvät kriisinhallintamekanismit tarkoittavat sitä että tavalliset suomalaiset eivät joudu maksamaan vaan sijoittajat maksavat ja sen lisäksi pankit kantavat itse vastuuta

me olemme tarjonneet teille omassa vaihtoehtobudjetissamme tälle vuodelle merkittäviä toimenpiteitä joilla saataisiin työpaikkoja tässä ja nyt

juuri tällaisia tilanteita varten on luotu tämä pankkiunioni ja se kriisinratkaisumekanismi ja tavoitteena sen luonnilla on ollut se että tavalliset suomalaiset tai eurooppalaiset eivät joudu vastaamaan näistä

arvoisa puhemies

se johtuu siitä että venäjällä ei olla kyetty taloudellisiin uudistuksiin ja sen takia venäjän talous on hyvin riippuvainen öljyn hinnasta ja öljyn hintakehityksestä